suomalaisen pk yrityksen tulevaisuus on kovin vaakalaudalla tässä yhteydessä

pk yrittäjät ovat jo pitkään kantaneet huolta kuntien liikelaitosten lisääntyneestä kilpailusta nimenomaan yksityisillä markkinoilla

liikelaitosten saama veroetu on ajanut yrittäjät ahtaalle erityisesti kunnan lakisääteisen toiminnan ulkopuolisilla alueilla joilla kuntien liikelaitokset eivät ole perinteisesti toimineet

myös kunnissa tilanne on haastava kun pohditaan miten kuntalaisille voidaan järjestää mahdollisimman laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti

tällä viikolla kunnat ja kilpailuneutraliteetti työryhmä luovutti esityksensä jonka mukaan kuntalakiin kirjattaisiin kunnan tai kuntayhtymän velvollisuus yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittama toiminta

kysyisinkin ministeri kiviniemeltä

miten työryhmän esitysten toteuttamisessa aiotaan edetä millä aikataululla mahdollista lakia ollaan eduskuntaan tuomassa ja minkä kaltaista ja pituista siirtymäaikaa pohditaan tähän mahdolliseen lakiin

ei niin montaa synkkää talousuutista ettei niiden lomaan mahtuisi muutama positiivinenkin

eilisessä helsingin sanomissa kerrottiin hyviä uutisia siitä että suomeen syntyy runsaasti uusia yrityksiä

osa niistä on peruja isoista irtisanomisista ja rakennemuutoksen aallosta

on hienoa että suomesta löytyy yrittäjähenkeä

suomessa on tuhansia yksinyrittäjiä jotka kuitenkin voisivat työllistää jonkun toisenkin oman yrityksensä kautta

kuten hyvin tiedämme rakennuskantamme on ikääntynyttä ja meillä on suuri korjausvelka jonka purkamiseen tämä lakiesitys elvytysruiskeena antaa erittäin hyvän lähtökohdan

tässä suhdannetilanteessa sopivat ja erinomaiset korjausrakentamista edistävät toimenpiteet kuten nyt tämä lakiesitys antavat erinomaisen hyvän ruiskeen

tämän lain tarkoitushan on kun puhutaan aikataulusta että korjaustyöt käynnistyisivät nopeasti elikkä elvytystoimet lähtisivät mahdollisimman nopeasti käyntiin

tähän ed

vistbackan ja ed

mistä se johtuu

valiokunta on ottanut kantaa lausumassaan mahdollisesti tulevaan vuoteen elikkä ensi vuoteen en on siten lain vaikutusten kannalta ja kun vaikutukset on havaittu työllistymismielessä niin tämä jää arvioitavaksi myöhemmin tänä vuonna

arvoisa puhemies

liittyen tähän asunto osakeyhtiöiden kykyyn tehdä päätöksiä siltä osin tänä keväänä on tulossa eduskuntaan tietojen mukaan asunto osakeyhtiölaki jossa voidaan vaikuttaa siihen että asunto osakeyhtiöt kykenisivät jouhevampaan ja järkevämpään päätöksentekoon jos siihen liittyy joitakin ongelmia

elikkä tämä on se iso kysymys mutta onneksi hallitus on politiikan puoliväliriihessään päättänyt että tämä asia tullaan saattamaan ajan tasalle ja harmonisemman ruotsi ottelu deportivo degas vastauspuheenvuoro edusti järvinen sitä vielä harmonisoimaan muiden pohjoismaiden kanssa

tämän lain osalta annetaan kunnille taas yksi uusi tehtävä

kuitenkin tavoitteena on se että tämä tehtävä vaikka se ylimääräisenä ja uutena tuleekin ei olisi sellainen etteivät kunnat helposti siitä pystyisi suoriutumaan

mutta kun valtioneuvosto ja seudun kunnat ovat päässeet hyvään aiesopimukseen siitä että vuokra asuntotuotantoakin kehitetään ja toteutetaan mutta tavoitteet ovat jääneet kovin laihoiksi miten ministeri arvioi sitä miten toisella tavalla toimien olisi päästy parempiin tavoitteisiin tai toteutuviin lukuihin

elikkä tässä mielessä kuntien ohjeistaminen ja neuvonta on erinomaisen tärkeää että kunnissa kyetään

asuntokantamme tällä nykyvauhdilla uudistuu vain vajaalla prosentilla vuodessa ja siksi tällä olemassa olevalla rakennuskannalla on ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden parantamisessa

asiantuntijat ovat viime aikoina eri tilanteissa kiinnittäneet huomion siihen että nykyisiin ilmastovaatimuksen myötä tulleisiin energiatehokkuusvaatimuksiin rakentamisessa ja mennään passiivitalorakentamiseen saattaa liittyä tiettyjä riskejä mitkä liittyvät sisäilmaan ja homeasioihin

missä määrin tämä budjetti pitää sisällään tutkimusrahaa ja missä määrin ministeriö on valmistautunut tutkimaan tämän osa alueen mahdollisia ongelmia

jos energiatehokkuuden parantamista ei korosteta voimakkaasti näissä peruskorjaustoimenpiteissä mitkä nyt käynnistyvät esimerkiksi tämän lain myötä menetetään ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa energiatehokkuuteen ja sitä kautta ilmastonmuutokseen ja tältäkin osin valiokunnan lausumaehdotus on mielestäni erittäin perusteltu

ensi vuoden budjetti kehysriihen mukaisesti pitää sisällään paljon toimenpiteitä yritysten kasvun vahvistamiseksi nimenomaan uusien työpaikkojen synnyttämisen varmistamiseksi

haluan vielä korostaa sitä että tämä laki elvytysruiskeena suhdannemielessä ja työllistämismielessä on hyvä

olen varma että tämä osaltaan tulee vaikuttamaan uusien hankkeiden käynnistymiseen

arvoisa herra puhemies

edustaja mäkelä on mielestäni varsin oikeassa tässä tietokoneen käytössä suhteessa istuntosaliin

paikallinen sopiminen kannustaa olemassa olevia nykyisiä työllistäjiä

olen myöskin sillä kokemuksella mikä minulla on varma siitä että jos halu ja tahto on niin asunto osakeyhtiöillä on kyky myöskin tehdä niitä päätöksiä ja valmistella niitä asioita tällä aikataululla mikä nyt on lakiesityksessä

sitä kannatan lämpimästi

nämä kaksi asiaa ovat hyvin keskeisiä pienille pk yrityksille

on kovin erikoista ja mielenkiintoista se että edustajat tiilikainen ja kiviniemi täällä arvostelevat hallituksen linjaa siitä että pidetään huoli elinvoimaisista kunnista jotka itsenäisesti pystyvät palveluistaan myöskin vastaamaan

mutta toiseen lausumaehdotuksen asiaan elikkä tähän aikatauluun ja sitten toisaalta lain vaikuttavuuteen haluan myöskin tässä yhteydessä puheenvuorossani kiinnittää huomiota

itse kuitenkin lähestyn asiaa siltä pohjalta että sähköinen äänestys on yksi ratkaisu ja sen mukaan tuomiseen äänestystilanteisiin on erinomaisen hyvä ja tärkeä panostaa

elikkä luodaan hyvät seikkaperäiset edellytykset lain vaikuttavuuden seurantaan ja riittävässä ajoin tehdään päätöksiä ensi vuoden osalta jotta voidaan sitten tarvittaessa lakia vuodella jatkaa

keskustapuoluehan on siirtämässä tehtäviä hyvin herkästi maakunta tasolle ja hyvin paljon suurempiin ja laajempiin kokonaisuuksiin yli puolet kunnan tarjoamista palveluista kun puhutaan sosiaali ja terveyspalveluista ollaan valmiit siirtämään maakunta tasolle

arvoisa puhemies

nyt on kuitenkin myöskin kuultu se että edustaja tiilikainen viittaa siihen että esimerkiksi vantaalaiset ihmiset ovat sitä mieltä että ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin itsenäinen vantaa

meillä on huomattavan paljon erilaisia selvityksiä myöskin siitä että vantaan asukkaat ovat sitä mieltä että ovat valmiuksissa arvioimaan myöskin muita kokonaisuuksia

nyt olisi huomattavan tärkeätä että kuntajakolain mukaiseen selvitykseen päästäisiin mahdollisimman monella selvitysalueella

miten arvoisa ministeri toimitte siinä tilanteessa jos osa selvitysalueen kunnista ilmoittaa etteivät ole valmiita mutta osa ilmoittaa että ovat valmiita katsomaan kortit loppuun saakka

kovasti kun erityisesti oppositiopuolueen edustajien puheenvuoroja kuunteli ihmetteli olemmeko me keskustelemassa samassa tilanteessa kuin paras hankkeen aloittamisen aikaan

keskusta selkeästi paras hankkeen aloittamisen yhteydessä ilmoitti että vahvat peruskunnat on se malli millä mennään parempi demokratia on se malli millä mennään eteenpäin

onko teillä nyt jo tässä vaiheessa niin vahva kuntavaalitilanne päällä että on pakko vastustaa sitä mitä aikaisemmin itse on kannattanut

täällä kovin moni keskustalaistaustainen kansanedustaja tai sosialistitaustainen kansanedustaja on vannonut seutuhallinnon varaan metropolialueen kehittämisessä

tähän alkuun yllättäen varmasti totean vain sen että on syytä kiittää edustaja mustajärveä että hän otti asian esille tehdessään kantelun oikeuskanslerille joka totesi tänään että hallituksen linja hallituksen tapa toimia tässä asiassa on juuri oikea tapa

nimittäin sanon näin että vähemmällä byrokratialla mutta vaikuttavilla toimenpiteillä toteutettaisiin jos neljä pääkaupunkiseudun kuntaa olisivat yksi ja sama kunta vähiten byrokratiaa ja vaikuttavinta politiikkaa nimenomaan valiokunnan esille nostamaan yhteen tärkeimpään asiaan nimittäin segregaatiokehitykseen ja monen muuhun asiaan

kuntarakennelain voimassa ollessa meillä on kaikki sote ratkaisut tiedossa ja niin kuin ministeri tänään on kertonut me tulemme saamaan varsin pian myöskin uusia linjauksia ja linjauksen tarkennuksia sote ratkaisuun

tästä minä olen aika matti niin kuin mäkisen tapani vaan voi olla ja sen takia tämä valiokunnan kanta mietintö on erinomaisen hyvä että se tunnistaa tämän segregaatiokehityksen tämänhetkisen vinoutumapolitiikan ja asuntopolitiikkaan tähtäävät ratkaisut löytyvät taas toisaalta ehkä sitten jos ei yhteistyöllä muutoin niin valtiovallan pakottamisella

keskusta vain rakentaa himmeleiden varaan ja perussuomalaiset toteavat että pitää palauttaa uudelleen valmisteluun mutta mitään mallia siitä miten kuntapalvelut varmistetaan taloudellisesta näkökulmasta ei tullut kummaltakaan

arvoisa herra puhemies

juuri niin kuten ministeri totesikin on ehkä hyvä että tämä selonteko tuli ja eduskunta sitä on varsin laajasti käsitellyt hallintovaliokunta muun muassa mietinnön kirjoittanut ja muut valiokunnat lausunnon antaneet koska on selvästikin tarvetta aluehallintoa kehittää

mutta nyt pitäisin erinomaisen tärkeänä sitä että ministerin johdolla valmistauduttaisiin siihen että tulevissa kahden vuoden päästä väistämättä koittavissa hallitusneuvotteluissa olisi riittävää tietoa jotta päästäisiin aidosti tämän aluehallinnon kehittämisessä eteenpäin eduskunnan viitoittamalla tiellä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ohjeistus kuntiin on tärkeätä varsinkin jos arviointi tulee siitä että asunto osakeyhtiöllä on haasteita päätöksenteossa ja haasteita aikataulussa

se on sitten toisaalta ehkä ollut monelle ehdokkaalle varsin harmillinen tilanne niin kuin myös äänestäjille että ääni ei ole mennyt siihen suuntaan mihinkä on ajatellut

tältä osin toivon että ministeriö selkeästi ja seikkaperäisesti aran kanssa ohjeistaa kuntia ilman että kunnat ylimääräisiä omia byrokratian kiemuroita keksivät asian eteenpäinviemiseen ja päätöksentekoon

kokoomuksen eduskuntaryhmässä on erinomainen iso määrä kansanedustajia joilla jokaisella on oma mielipide ja se on sallittua myöskin eduskuntasalissa ja täysistunnossa se on tervetullutta

arvoisa herra puhemies

kuitenkin pariin asiaan haluaisin kiinnittää huomiota muun muassa tähän energiatehokkuuskeskusteluun mistä ministeri vapaavuori hetki sitten puheenvuoron käytti kuten myös ed

olemassa oleva rakennuskanta ja sen merkitys ei ole mitenkään vähäpätöinen suhteessa niihin tavoitteisiin mihin suomikin on sitoutumassa ja sitoutunut

ei ole ollut järkevää että yhteiskunnassa on useita kymmeniä jopa satoja julkisen puolen eri ohjelmia jotka eivät kykene keskustelemaan keskenään mikä edelleen hankaloittaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä

totean kuitenkin tässä yhteydessä sen että tämä lakiehdotushan ohjaa se muuttaa käytäntöjä se sujuvoittaa ja selventää

tämän energiatehokkuuden osalta tietysti on hyvä tämä keskeinen uudistus että hallituksella on velvoite tuoda yhtiökokoukselle selvitys kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana

esteitä rajan yli tapahtuvalle yhteistyölle sosiaali ja terveystoimen alalla taikka monella muulla hallinnonalalla kohdataan tilanteessa jossa tietojärjestelmät eivät kykene keskustelemaan keskenään ja eri toimijat sitten kehittävät palveluitaan tältä osin

tätä lakia tätä lähtemään ja tämä lakiesitys on erittäin tarkoituksenmukainen ja korostan itse että tässä tilanteessa tämä on merkittävästi tuottavuutta lisäävä kun vain eri toimijat ottavat sen omakseen ja ottavat siitä myöskin onkeensa

isännöitsijän kohdalla ei varsinaisesti ole mitään velvoitetta siitä että isännöitsijän tulisi ja pitää toimia niin suhteessa hallitukseen kiinteistön omistajiin että hän on velvoitettu tuomaan erilaisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä esille

se että kun laki on sen kaltainen että se ei sisällä mitään pakkoa niin kuntia ei nyt valtio pysty mielestäni tässä asiassa pakottamaankaan mutta kyllä valtion eri toimijoiden eri yksiköiden ympäri suomen pitäisi hyvin tarkkaan harkita se miten heitä voisi kannustaa tämän lain myötä tapahtuvaan valtiokonttorin toiminnan hyödyntämiseen

toki äsken mainittu velvoite kunnossapitotarpeesta on yksi asia mutta kun isännöitsijä toimii kiinteistön puolesta joka päivä toimitusjohtajan roolissa niin sanotusti tuo siihen taloyhtiöön sen asiantuntemuksen jota asukkailta ei välttämättä voi edes edellyttää

toki he voivat ostaa sitä asiantuntemusta mutta he ostavatkin isännöintipalvelua ja tällöin voisi ajatella että kun energiatehokkuusvaatimukset ovat niin huomattavat ja ne kohdistuvat kiinteistöihin niin energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia jotka velvoittavat isännöitsijää olisi voinut tässä laissa kenties jopa harkita säädettäviksi

valiokunta omassa mietinnössään korostaa kyllä sitä että isännöitsijältä vaaditaan pätevyyttä osaamista ja kaikella tällä on yhä suurempi merkitys

hän vastaa lähtökohtaisesti siitä että asiat valmistellaan hyvin ja ne ovat hyvissä käsissä

on toisaalta ne tavoitteet jotka liittyvät tähän energiatehokkuuden tehostamiseen ja toisaalta on niin että merkittävä kansallinen varallisuus on kiinteistöissä useiden miljardien omaisuus

kiinteistöt asunto osakeyhtiöt eivät ole varautuneet siihen korjausten määrään johon niitä velvoitetaan eikä pelkästään energiatehokkuuden parantamiseksi vaan ihan peruskunnossapitotehtävien tekemiseksi

putkiremontit ja muut kiinteistön varallisuutta ylläpitävät toimenpiteet

heissähän tietysti viime kädessä on syy siihen että he ovat päästäneet tilanteen sille tasolle mutta voisin tässäkin yhteydessä taas velvoitetta vähän antaa en kepillä mutta porkkanalla sen isännöitsijän pätevyyden suuntaan siltä osin että lähtökohtaisesti nyt karrikoin isännöitsijäksi kelpaa kuka vaan suomalainen joka ottaa tehtävän vastaan ja lupaa sen hoitaa kunniakkaasti

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä voisin ajatella että isännöitsijältä voitaisiin vaatia ihan virallisestikin jotenkin säädettyä osaamista

helle on mielestäni erinomaisen hieno asia ja se tuo hyvän fiiliksen ja lapset tykkäävät ja me vanhemmatkin mutta helteellä on myöskin huono vaikutuksensa

se tarkoittaa sitä että pitää priorisoida pitää pyrkiä tekemään asiat uudella tavalla tehokkaammin paremmin tuottavammin

voisi toisaalta myös ajatella että isännöitsijätoimistoilla pitäisi olla jonkun tyyppinen sertifiointijärjestelmä akkreditointijärjestelmä joka sitten oikeuttaa kantamaan sitä vastuuta tästä merkittävästä varallisuudesta

kaikin mahdollisin keinoin pyritään pitämään eurot entisellään ja jos niistä joudutaan tinkimään niin löydetään ratkaisut miten voidaan varmistua turvallisuuden tasosta jatkossakin

näin ollen olemme sitten hallintovaliokunnassa toimineet perustuslakivaliokunnan esittämällä tavalla ja tuoneet sitten hyvän lain mietinnön eduskunnan päätettäväksi

heinonen muun muassa viittasi puheenvuorossaan siihen että ei voida ajatella että kaikissa kiinteistöissä isännöitsijöiltä pitäisi vaatia kovin korkeata osaamista tai nyt sanon toisin päin ei pitäisi olla akkreditoitua vaatimusta isännöitsijän pätevyydestä ja niin edelleen

tältä pohjalta kuten perustuslakivaliokunta edellyttääkin on aivan ehdottoman riittävät aikataulut ja tiedot kuntapäättäjillä päättää ja tähän parlamentaariseen työskentelyyn